arvoisa puhemies

fortumin sähköverkkojen myynti pääosin ulkomaalaisille sijoittajille on iso pettymys

sähkön siirtoverkko on yhteiskunnan perusinfraa jonka omistuksesta merkittävä osa on perusteltua pitää kotimaisissa käsissä

suomen valtio ei ollut ostajaehdokkaiden joukossa

nyt kansallista omaisuutta myydään ulkomaille vain voiton tekemisestä kiinnostuneille osapuolille

ymmärrämme hyvin kyllä että muiden maiden aloittamaan verokilpailuun on jollain tavalla vastattava mutta emme pidä järkevänä kiihdyttää tätä verokilpailua entisestään

monopoliluonteinen liiketoiminta on syytä pitää julkisen vallan hallinnassa

vielä viime vuoden syyskuussa helsingin sanomissa valtiovarainministeri urpilainen totesi haastattelussa näin

digitan omistajat ovat rahastaneet suomalaisia törkeästi

en usko että tällaisessa verokilpailussa on oikeastaan ollenkaan voittajia mutta on hyvin paljon hävittävää koska verotulot sen myötä katoavat

kysyn asianomaiselta ministeriltä

kysynkin valtiovarainministeri urpilaiselta

esityksen perusteluissa todetaan että lyhennyksellä on vain vähäisiä vaikutuksia varusmiesten koulutustasoon ja joukkojen suorituskykyyn

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

lakimuutoksen myötä kouluttajien työ ja loma ajat voitaisiin järjestää tarkoituksenmukaisemmin kun kesäheinäkuun ja joulutammikuun vaihteessa palveluksessa olisi vähemmän varusmiehiä kuin nykyisin

arvoisa puhemies

viime vaalikaudella käynnistyi lainsäädännön uudistaminen jotta suomi voi jatkossa vastaanottaa ja antaa sotilaallisia voimakeinoja sisältävää apua

uudistus toteutetaan samaan aikaan kun hallitus ajaa armeijan armottomalle säästökuurille

kaikille avoimen kirjastomme tärkein tehtävä on demokratian tukeminen tarjoamalla yhteiskuntatieteellistä kirjallisuutta päätöksenteon ja mielipiteen ilmaisun tueksi

olen itsekin tuota ainutlaatuista kansallisesti merkittävää aineistoa entisessä elämässäni historiantutkijana hyödyntänyt ja on tärkeää että äänitteiden säilyvyys on digitointityön myötä nyt turvattu

kertausharjoitukset käytännössä lopetetaan varusmiesten maastovuorokausia vähennetään hornetit pysyvät hangaarissa ja merivoimien alukset satamissa

toisaalta nykytilannetta ei ole saamieni tietojen mukaan koettu mitenkään erityisen ongelmalliseksi perusyksiköissä

suurin osa kirjastomme aineistosta on vapaasti lainattavissa ja kirjastoa voivat eduskuntalaisten lisäksi käyttää niin tutkijat opiskelijat kansalaiset valtion virastot yritykset kuin tiedotusvälineetkin

eiköhän tässäkin hallituksen esityksen perustelussa ole enemmänkin kyse välttämättömyyden vääntämisestä hyveeksi nimittäin säästöjähän tällä esityksellä haetaan

ja varuskuntia niitä suorastaan massalakkautetaan

arvoisa puhemies

lopuksi haluan kirjaston hallituksen puheenjohtajan ominaisuudessa kiittää eduskunnan kirjaston henkilökuntaa siitä että henkilötyövuo sien huomattavista vähennyksistä ja väistötilojen aiheuttamista haasteista huolimatta kirjasto palvelee edelleen kansanedustajia ja eduskunnan työntekijöitä ripeästi ja ammattitaidolla

kyse on huoltovarmuudesta

perustuslakivaliokunta piti tuolloin tarpeellisena selvittää mahdollisuuksia valmiuslain uudistamiseen siten että luovutaan sääntelyn rakentumisesta lainsäädäntövallan delegoinnin varaan

ei riitä että hoemme keskenämme meillä on uskottava puolustus meillä on jatkossakin uskottava puolustus vaan myös muiden maiden on päädyttävä tähän tulokseen

hallitus on töpeksinyt se on antanut ulkomaalaisille sijoittajille käytännössä verotusoikeuden

taisteluosastoon osallistuvat ison britannian ja suomen lisäksi irlanti latvia liettua ja ruotsi

ennen osaston valmiuteen asettamista koskevan ratkaisuehdotuksen tekemistä valtioneuvosto kuulee eduskuntaa antamalla sille sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetun lain mukaisen selonteon

kysyn asianomaiselta ministeriltä

valiokunta ei pitänyt hyvänä sitä että lainsäädännön alaan kuuluvia asioita jää valmiuslain mukaan asetustasolla säädettäviksi

puolustushallinnon toiminnalliset tavoitteet ovat ensi vuonna suomen etujen mukainen puolustuspolitiikka suorituskykyinen puolustusjärjestelmä turvallinen yhteiskunta sekä kansainvälisen turvallisuuden vahvistaminen

kirjastossa oli kertomusvuonna hieman edellisvuotta vähemmän kävijöitä mikä selittyi pitkälti sillä että kirjasto toimi remontin vuoksi väistötiloissa postitalossa

arvoisa puhemies

miksi tämä suomen puolustuskyvyn selkeä lasku toteutettiin hallitusohjelman vastaisesti ilman parlamentaarista valmistelua sekä ilman laajaan turvallisuuskäsitteeseen perustuvan turvallisuus ja puolustuspoliittisen selonteon viitekehystä

sääntelyn täsmentämisen lisäksi valmiuslain uudistamisen tavoitteena on ollut lain toimivaltuuksien ajanta saistaminen

arvoisa puhemies kannattanut edustaja

meillä on siis oikeus vedota ja saada apua muilta eun jäsenmailta kuten meillä on myös velvollisuus antaa apua muille eun jäsenmaille heidän niin pyytäessään

asia ratkaistaan äänestämällä

suomen osallistumisesta ison britannian johtamaan taisteluosastoon on linjattu tasavallan presidentin ja valtioneuvoston ulko ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan yhteisissä kokouksissa

me jotka venäjä kannattava mietintö ja äänestivät tilaa on kannatan edustaja halla ahon esityksen kannalla hän ystävä ei kyllä vastaa esitystä

arvoisa puhemies

hieman pääministeriä täydentäen voisin lisätä että tämän kansainvälisen avun antamista ja vastaanottamista koskevan lainsäädännön valmistelua johtaa ulkoasiainministeriö

kotiuttamisrahan palauttamisella säästettäisiin myös kuntien rahoja kun varusmiespalveluksensa päättäneitä ei samassa määrin enää ajautuisi toimeentulotuen piiriin

siis samaan aikaan kun hallitus tekee hyvinvointiyhteiskuntaamme rapauttavia leikkauksia ja veronkorotuksia oltaisiin kehitysapua lisäämässä sadoilla miljoonilla euroilla vai ollaanko

toimivaltuussäännöksiä valmistettaessa on otettu huomioon voimassa olevan valmiuslain nojalla poikkeusoloissa annettavaksi suunnitellut valtioneuvoston asetukset sekä poikkeusolojen toimintaa koskevat suunnitelmat

se tekee erillislain

ei kai hallituksen tavoitteena ole myydä suomea pala palalta ulkomaalaisten omistukseen

mutta puolustushallinnon osalta myös tullaan sääntelyä täydentämään muun muassa toimivaltuuksien voimankäytön ja henkilöstön aseman osalta useammassakin maanpuolustusta koskevassa laissa

keskinäisen avunannon velvoitteen täyttäminen edellyttää muutoksia niin ulkoasiainministeriön puolustusministeriön ja sisäministeriön hallinnonalojen lainsäädäntöön

verkkosivujen käytön tilastoinnissa on kuitenkin ollut ongelmia jo usean vuoden ajan joten internet tilastot eivät tältä osin ole täysin luotettavia vaan pikemminkin karkeita arvioita

lisäksi varusmiesten kotiuttamisraha olisi valtiovallalta tunnustus kansalaisvelvollisuutensa ryhdikkäästi suorittaneille nuorille miehille ja vapaaehtoisille naisille

kehysriihen viimeisin uutinen minkä ainakin minä kännykkääni sain kertoo että siellä päätettiinkin leikata kehitysapua

kysynkin pääministeriltä

miten on mahdollista että huoltovarmuutemme kannalta näin oleellinen osa yhteiskuntamme infraa jätetään ulkomaalaisten keinottelijoiden käsiin

valmiuslain toimivaltuussääntelyä ei ole pystytty täsmentämään niin paljon että laki olisi voitu säätää tavallisessa säätämisjärjestyksessä vaikka tämä hallituksen esitystä annettaessa olikin tarkoituksena

eli kysynkin asianomaiselta ministeriltä

parhaillaan puolustusministeriössä valmistellaan hallituksen esitystä joka on tarkoitus antaa samaan aikaan tämän ulkoasiainministeriön valmisteleman erillislain kanssa

kotiuttamisraha tukisi osaltaan yleisen asevelvollisuuden säilyttämistä koska sillä olisi palvelusmotivaatiota parantava vaikutus

vieläkö hallitus on aikeissa nostaa kehitysavun määrää sadoilla miljoonilla euroilla vai onko se vihdoinkin tullut perussuomalaisten linjoille

arvoisa puhemies

jatkossa puolustusvoimat voi antaa apua laajemminkin kuin vain toisen suomen viranomaisen tukemiseksi ja sotilaallisia voimakeinoja sisältävää apua voidaan antaa toiselle valtiolle euroopan unionille tai kansainväliselle järjestölle

syynä tälle on muun muassa se että ennalta arvaamattomien poikkeusolojen aikana tarvittavia toimivaltuuksia on välttämätöntä säännellä jossakin määrin joustavin normein

yhtä pitkäaikaista kattavaa ja huolellisesti ylläpidettyä muistitietokokoelmaa ei löydy euroopan muista parlamenteista ja kokoelmamme saattaa olla jopa maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen

valmiuslain soveltamisalaan ehdotetaan joitakin muutoksia mutta valmiuslaki olisi edelleen erityisen vakavien kriisitilanteiden laki

hallitus esittää että tästä syystä puolustusvoimille säädetään kokonaan uusi neljäs tehtävä eli osallistuminen kansainvälisen avun antamiseen ja muuhun kansainväliseen toimintaan

valmiuslakia koskevan hallituksen esityksen antamista edelsi aikanaan pitkä ja laajapohjainen valmistelu

päätöksenteosta sotilaallisen avun antamisesta säädetään ulkoasiainministeriön valmistelemassa hallituksen esityksessä joka on jo eduskunnan käsittelyssä

mikäli puolustusvoimien apu voi sisältää sotilaallisten voimakeinojen käyttöä on valtioneuvoston kuultava ulkoasiainvaliokuntaa

myös esityksen eduskuntakäsittely oli perusteellinen

puolustusvoimien määrärahoista tulee ensi vuonna kutakuinkin toteutumaan tavoiteltu ja koeteltu periaate että kolmannes määrärahoista menee henkilöstöön kolmannes toimintaan ja kolmannes materiaaliin

asia on tosiaankin ollut eduskunnan kirjastossa esillä mutta jonossa on edelleen paljon ex kansanedustajia ja varoja haastatteluiden toteuttamiseen on niukasti

perustuslakivaliokunta edellytti lakiehdotukseen tehtävän useita muutoksia

sen mukaan taisteluosastoa voitaisiin käyttää suhteellisen rajoitettuun ja taisteluosaston koon mukaan mitoitettuun tehtävään jonka kesto on rajattu

arvoisa puhemies

pilke silmässä voi tietenkin sanoa kuten edustaja donner että varmin tapa päästä haastateltavaksi on tietenkin jättäytyä pois ensi vuoden eduskuntavaaleissa

silloinkin sotilaallisten voimakeinojen käyttö olisi mahdollista vain jos terrori isku uhkaa suurta ihmismäärää tai muodostaa vakavan ja välittömän vaaran valtakunnan turvallisuudelle

konseptin mukaan se soveltuu esimerkiksi etujoukoksi jonkin keskeisen kohteen kuten lentokentän tai sataman turvaamiseksi

arvoisa puhemies

hallitusohjelma on merkittävä paperi sen on hyväksynyt eduskunnan enemmistö

merkittävimpänä kulueränä on edelleen hornet torjuntahävittäjien elinkaaren päivitys

tuolloin päätöksen tekee tasavallan presidentti sotilaskäskyasioiden päätöksentekojärjestyksessä eli puolustusvoimain komentaja esittelee asiaa puolustusministerillä on velvollisuus olla läsnä ja lausua mielipiteensä sekä pääministerillä on oikeus olla läsnä ja lausua mielipiteensä

arvoisa puhemies

yleinen asevelvollisuus on maanpuolustuksemme a ja o mutta ilman riittävää kertausharjoituskiertoa tämä hieno järjestelmä dementoituu

lakiehdotuksiin kohdistuu käytännössä kolmentyyppisiä muutostarpeita

kuluvan vuoden lainaustilastoista tähän mennessä toteutuneista ei ole vielä minulla tietoa mutta on selvää että väistötiloista johtuen se on edelleen alhaisemmalla tasolla kuin se olisi jos kirjasto olisi normaaleissa toimitiloissaan

taisteluosasto voisi myös väliaikaisesti tukea esimerkiksi ykn kriisinhallintaoperaatiota alueella jossa tilanne on äkillisesti vaikeutunut tai tukea humanitääristen kuljetusten perille toimittamista